käymme sitä tulevina viikkoina läpi ja meidän pitää nyt sitten kun lähtee tämä koko lakipaketti lausuntoluonnoksena lausuntokierroksella siinä yhteydessä tehdä sitten hallituksen puolelta ehdotus ja sitten kunnat ja maakunnat vastaavat meille tyydyttääkö se esitys

ensinnäkin totean sen että ensimmäisen kerran kun siihen tutustuin niin ajattelin ensi silmäyksellä että erittäin hyvä asia ja myös minun oma kotikuntani joensuu tulee olemaan tässä mukana

sitten otan esille täältä liikennepolitiikan puolelta kaksi näkökulmaa

mutta sitten asiantuntijakuulemisissa nousi esille juuri niitä ongelmia joita edustaja saarikko omassa puheenvuorossaan toi jo esille

sitten tätä bonusrahaa voi saada todellakin vain yli kolmen kuukauden työstä

tiedän että sata komiteassa esitys oli kuusi kuukautta

minä ainakin ymmärrän niin että pitäisi olla kannusteita myös sen suhteen että kannattaisi ottaa se yhden päivän ja viikonkin mittainen ja muutaman viikon mittainen työ kaiken kaikkiaan käyttöön

samalla tavalla kuin edustaja saarikko tuossa edellä pohdiskelen sitä onko tämä kokeiluna liian laaja

sitten ihan viimeisenä kommenttina otan esille tämän että tässä ei voi saada siihen työhön josta saadaan jo palkkatukea ja nehän eivät ole sama asia vaan menevät eri tahoille

puuttuisin vielä tähän ajokortin hinta asiaan joka on tänään julkisuudessakin ollut esillä

pidän todella huolestuttavana sitä että ne hinnat näyttäisivät nyt tämän uudistuksen alussa olleen paljon korkeammat kuin silloin aikanaan kun niitä arvioitiin

huomasin että ministeri kyllönen olette ottanut tähän kantaa että aiotte selvittää sen miten se hinta arviointi on aikanaan muodostunut

voin sanoa kun itse olen ollut silloin aikanaan sitä valmistelemassa että muistan sen että sitä epäiltiin jo silloin voiko tämä tehdä vain näin vähän korotusta ja ne korotukset ovat olleet paljon enemmän

kysyisin sitä että jos tulee aihetta epäillä että ne arvioinnit onkin tehty väärin niin onko teillä jo ajatusta siitä että olisitte valmiita muuttamaan sitten ajokorttiuudistusta näiltä osin

kolmanneksi valtion virkamiehen muutoksenhakuoikeutta muutetaan siten että valittaminen hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen edellyttäisi jatkossa valituslupaa

arvoisa puhemies

jatkossa olisi mahdollista että virkamies omalla suostumuksellaan työskentelisi osan työajastaan toisen viraston tai jonkin muun työnantajan kuin valtion palveluksessa

työtehtävien määrää voitaisiin nykyistä paremmin tasata suuntaamalla tilapäisesti valtion henkilöstövoimavaroja sinne missä niiden tarve on suuri

palaisin tähän normikeskusteluun

nykyisin virkamiehen vaitiolovelvollisuus ja salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökielto ulottuvat osin myös virkasuhteen jälkeiselle ajalle sekä julkisuuslain että rikoslain mukaan

ajattelisin niin että teillä pääministeri olisi mahdollisuus siihen ensinnäkin ensimmäinen askel ottaa niin että käytte läpi nämä tänne tulossa olevat hallituksen budjettiesitykset missä siellä on turhia normeja ja byrokratiaa tulossa

nykysäännöksillä ei kuitenkaan voida tehokkaasti aina ennalta estää tilanteita joissa säännösten suojaamia tietoja voitaisiin käyttää uudessa palvelusuhteessa tai toiminnassa omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi

otan vain yhden esimerkin eli tämän kun päätitte että lapsilisiä leikataan ja siihen tehdään hyvitykseksi lapsivähennysjärjestelmä

olin sosiaali ja terveysvaliokunnassa antamassa lausuntoa tästä aluehallintoselonteosta hallintovaliokunnalle ja keskityimme asiantuntijakuulemisissa yhteen asiaan eli lastensuojeluun ja siksi nimenomaan siitä nyt tässä tällä kertaa puhun

kaikkihan tietävät että se on erittäin byrokraattista se on huonoa perhepolitiikkaa on huonoa veropolitiikkaa

karenssiajan tavoitteena on yleisen edun ja virkatoiminnan puolueettomuuden suojaaminen ja mahdollisen korruption estäminen virkamiesten siirtyessä yksityiselle sektorille

tarkoituksena on että virkamiehen aloittaessa rajoitusajan jälkeen muissa tehtävissä olisi hänellä oleva tieto menettänyt sellaisen merkityksen että sitä voisi käyttää olennaisella tavalla hyödyksi tai jonkun muun vahingoksi

voitteko tehdä tämän voitteko luvata että ennen kuin ne tänne eduskuntaan tulevat vielä säätelisitte tätä ja ottaisitte turhat normit ja turhan byrokratian pois sieltä

karenssisopimus voitaisiin asettaa virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisen tai uusiin tehtäviin siirtymisen edellytyksiksi

nyt annettu esitys koskee siis valtion virkamieslakia

karenssivaatimuksen lisäämistä myös kuntien ja maakuntien viranhaltijoita koskevaan lainsäädäntöön arvioidaan myös nyt parhaillaan sote ja maakuntauudistuksen yhteydessä kun teemme näitä lainsäädäntömuutoksia ja uudistuksia

se liittyy sitä kautta että tämän tämänpäiväisen viranomaistyöryhmän ehkä keskeisin viesti oli se että eri viranomaisilla on epäselvyyksiä omista rooleistaan lastensuojelussa

tässä yhteydessä myös arvioimme tulisiko myös kunnallisia ja tulevia maakuntien virkamiehiä näiltä osin säädellä karenssin osalta

tämä asia on noussut esille myös tuolla valiokuntakuulemisessa ja tähän myös hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja mattila omassa puheenvuorossaan viittasi lastensuojelun resurssien osalta

olen erittäin tietoinen siitä että eduskunnalle ei tulisi tuoda samaa lakia koskien ripotellen muutaman kuukauden välein muutoksia

eli näiden kuuden avin tehtävähän on valvoa todellakin sitä että sosiaali ja terveyspalvelut mukaan lukien lastensuojelu tehdään asianmukaisesti ja lakia noudattaen muun muassa sitä riittävätkö nämä kuntien lastensuojeluun laitetut resurssit kaiken kaikkiaan miten lastensuojeluilmoituksia käsitellään ja kuinka nopeasti

arvoisa puhemies

tästä huolimatta kerron tässä myös että on olemassa myös muita valtion virkamieslakiin tulevia muutoksia joista tullaan antamaan syysistuntokauden aikana esityksiä eduskunnalle

ensinnäkin eduskunta on hallitukselle lähettämässään kirjelmässä edellyttänyt että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen siitä että valituskielto virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä poistetaan

niiden pitäisi antaa myös etukäteisohjausta ja ennalta ehkäisevää ohjausta myös yksityisille esimerkiksi yksityisille lastensuojelulaitoksille ja vaikka perhekodeille

kun tiedämme että hallituksen sote uudistus on levällään kuin jokisen eväät niin kysymys kuuluu

toiseksi koskien kaksoiskansalaisuutta

siis meitä itäsuomalaisia hermostuttaa se tässä että meille tehtiin tämä päätös hallituksen sisällä aivan niin kuin poliittisin perustein

me todellakin kuulimme laajasti tästä asiasta asiantuntijoita ja siellä nousi esille että kaikissa meidän aveissa on aivan täysin riittämättömät resurssit lastensuojelutyöhön

miten esimerkiksi pystytään turvaamaan riittävällä tavalla osaava henkilöstö jatkossakin tänne vanhuspalveluihin

valtion virkamieslakiin ollaan tekemässä kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden osalta muutoksia niiltä osin että aiomme vaikeuttaa valtion virkoihin pääsemistä

sitten kolmas kysymys liittyy omaishoitoon

keskustan mielestä omaishoito on olennainen osa ikäihmisten hoivaa ja hoitoa ja haluan kysyä ministeriltä mihin on unohtunut se että omaishoito olisi siirretty nyt samassa yhteydessä kansaneläkelaitoksen vastattavaksi

sitten minusta on äärimmäisen outoa että kun täällä on kovasti sanottu että olisi pitänyt tehdä laajempi uudistus kokoomuksen edustajat ovat sanoneet vaikka kuinka moni niin kyllä herää kysymys että miksi sitä ei sitten tehty

tästä annettiin minulle viime vuonna työryhmämietintö ja se on meillä valmistelussa ja nämä tulevat myös tähän samaan muutospakettiin jonka tuon syksyllä tänne

kuten tässä edellä kuulimme kysymyksessä on työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirtäminen tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle ja voin todeta niin arvon kansanedustajat että jos haluatte tutustua tämän valiokunnan mietinnössä esitettyihin kannanottoihin niin teillä oikeastaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin yhtyä tässä keskustan esittämään vastalauseeseen ja hylätä tämä esitys

koskaan suomessa ei ole ollut näin laajapohjaista hallitusta kuin nyt ja se ei pystynyt tämän kummempaan ainoastaan siihen että itä suomea ja kymenlaaksoa ryhdyttiin käsittelemään

valtiovarainministeriö valmistelee valtion virkamieslakiin muutosta jossa jatkossa myös valtion virkamiehen kanssa voitaisiin sopia virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta virkamiehen eroa mies ja eroamis ja

se tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä että kun kysyin valiokunnassa mikä on teidän avinne alueella lastensuojelun tilanne niin minulle vastattiin että ei tiedetä mikä on lastensuojelun tilanne koska meillä ei ole henkilöstöresursseja selvittää mikä on meidän avimme alueella lastensuojelun tilanne

sitten otan vielä esille sen kun täällä on jopa tästä läpinäkyvyydestä puhuttu että tämä parantaa läpinäkyvyyttä niin miten te perustelette sen että te ette puuttunut näihin vaaliliittoihin

minusta on tärkeätä että vapaa liikkuvuus todellakin turvataan ja myös että työperäisesti muutetaan maasta toiseen ja käydään ristiin rastiin töissä

ensinnäkin totean sen että valiokuntakäsittelyssä kävi hyvin selville se että tämä esitys ei niinkään ollut hallituspuolueitten edustajien tämmöinen ikioma asia jonka he olisivat halunneet ajaa eteenpäin vaan koska tämä oli kirjoitettu hallitusohjelmaan niin sitten valiokunnassakin sellainen tahto hallituspuolueitten edustajille sitten tuli että vietävähän tämä on eteenpäin vaikka samalla tavalla he kuten myös opposition edustajat kritisoivat sitä siellä käsittelyssä

mutta me kaikki tiedämme niitä ongelmia mitä on olemassa ja erityinen ongelmahan on se että suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturva josta ainakin minä ja keskusta haluamme pitää kiinni jatkossakin ja käsittääkseni myös tämä koko eduskunta

niin ikään kanteluiden käsittelyajat ovat erittäin pitkät

kysyisin pääministeri kataiselta

miten hallitus aikoo turvata sen että me voimme pitää tämän meidän asumisperusteisen sosiaaliturvan myös jatkossakin ja miten se on sovitettavissa yhteen näiden muiden maiden työperäisen sosiaaliturvan kanssa

niin ikään toimintayksiköiden erityisesti näitten yksityisten perhekotien ja laitosten tarkastukset jäävät täysin olemattomiin

valmistelussa ei ole selvitetty ensinnäkään sitä että perintä olisi siirretty verohallinnolle ja tästä käytiin valiokunnassa pitkää keskustelua

arvoisa puhemies

totean vielä tästä mietinnöstä että tämä on erittäin suppea eikä kyllä varmaankaan tule jäämään tuleville jälkipolville esimerkkinä syvällisestä ja perustuslain näkökohtia monipuolisesti valottavasta mietinnöstä

stm esitti työttömyysvakuutusrahastolle sellaisia tehtäviä jotka olivat perustuslakivaliokunnan mielestä arveluttavia perustuslain näkökulmasta

eli työttömyysvakuutusrahastolle oli esitetty sosiaali ja terveysministeriössä valmistellussa esityksessä että ne voisivat omalla päätöksellään korottaa ikään kuin sakkomaksuina näitä työttömyysvakuutusmaksuja yrityksille

mitä jo tuossa debattipuheenvuorossani totesin tästä voimaantulon muuttamisesta niin sitä kyllä oikeasti ihmettelen ja haluaisin kyllä kuulla siitä tarkemman selvityksen valiokunnan puheenjohtajalta koska kysymyshän ei ole pelkästään tekniikasta

eli meillä on sama ongelma puhuttiinpa lastensuojelun substanssiasiasta tai siitä että kun ennalta ehkäisevään työhön ei laiteta resursseja niin sitten raskaaseen työhön tapahtuu paljon enemmän

no perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan totesi että tämä ei ole mahdollista koska työttömyysvakuutusrahasto ei ole viranomainen eikä sillä ole oikeutta tällaisen julkisen vallan käyttöön

selvä asia on että jos kunnan lastensuojelussa on ongelmia niin se heijastuu siihen että sinne ei saada sitten myöskään henkilöstöä riittävästi ja kierre sitä kautta pahenee

kun kysymys tuli tällä tavalla aivan suoraan totean sen että keskustan kanta joka viime perjantaina tuotiin julkisuuteen tarkoittaa sitä että keskusta ei ole tätä työryhmän esitystä sellaisenaan kokonaisuudessaan hyväksymässä eikä nielaisemassa

tässä nyt on minusta selvä tulkinta siitä että varaudutaan myös siihen että joka tapauksessa seuraavissa eduskuntavaaleissa tämä uusi vaalipiirijako on käytössä

ja jos katsotaan mikä se työttömyysvakuutusrahasto sitten on niin tietänemme kaikki sen että se on työmarkkinajärjestöjen muodostama julkisoikeudellinen yhteisö mutta ei nimenomaan viranomainen

meillä oli esillä muun muassa kaupunki jossa on yli sata perhettä lastensuojelun asiakkaana yhdellä henkilöllä ja se on aivan liian paljon

omalta osaltani haluan kyllä sen kertoa olen käynyt kuudet eduskuntavaalit että tunnistan ja tiedostan erittäin hyvin tämän suhteellisen poliittisen edustavuuden ongelmatiikan

lopuksi totean sen että kaikista ongelmallisinta tämän valvonnan kannalta on se että valvonta asioiden työnjaossa koko ketjussa akselilla oikeuskansleri oikeusasiamies valvira ja avit ja kuntien oma valvonta on suuria epäselvyyksiä

samanlaisia huomioita perustuslakivaliokunnalla oli myös siitä että työttömyysvakuutusrahastolle esitettiin erittäin laajoja tietojensaantioikeuksia ja niihin valiokunta omassa mietinnössään kiinnitti huomiota ja sanoi että nämä eivät ole mahdollisia

kysymys on siitä että tässä on paljon erilaisia valuvikoja sekä valmistelun että tämän itse asian osalta ja niitä täällä jo keskustan edustajat tölli ja lohi ovat hyvin selvittäneet

tästä kehnosta valmistelusta voin ottaa esimerkin myös siitä että kun suomen yrittäjät oli meillä siellä asiantuntijana niin heidän lausunnossaan kerrottiin muun muassa seuraavalla tavalla

minä ajattelen kyllä niin että tämän pitäisi olla tästä selonteon palautekeskustelusta yksi tärkeä viesti että me laitamme tämän lastensuojeluasian todella oikeasti kuntoon

ensinnäkin katson niin että tässä kyllä ropeloimalla vain näitä itä suomen vaalipiirejä kataisen hallitus käyttää maksimaalisen poliittisen valtansa aina siihen asti kun perustuslaki tulee vastaan

ensinnäkin totean näistä ponsista joissa on otettu kantaa näihin asioihin jotka pitäisi saada varmistettua ensinnäkin siitä että pitäisi selvittää tätä viikin kampusaluetta jonne tulisi koko suomen ympäristökeskuksen toiminnot

valmistelun yhteydessä ei ole tehty sellaista yritysvaikutusten arviointia jolla olisi ollut tosiasiallista vaikutusta asian valmisteluun

sosiaali ja terveysministeriössä muutoksesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa siis yrityksille selvittänyt työryhmä jätti työnsä kesken kun asia kirjattiin hallitusohjelmaan

tähän saakka hallituksilla ja eduskunnilla väriin katsomatta on ollut tavoitteena uudistaa sekä perustuslakia että vaalilainsäädäntöä parlamentaariselta pohjalta siten että oppositiokin on mukana valmistelussa

samoin voidaan selvittää myös tämä jatko osa joka tässä ykkösponnessa on ja kakkos kolmos ja nelosponsi mietinnössä minusta ovat asiallisia

työryhmä katsoi että perintävaihtoehtojen ja niiden vaikutusten selvittäminen on tarpeetonta koska hallitusohjelmassa päätettiin perintätavasta

itse en näe mitään syytä miksi ei näin voitaisi toimia eli turvata aranda ja sitten seurata hallituksen työryhmän kautta miten merentutkimus ja sen rahoitus ovat kehittyneet ja sitten se eduskunnalle antaa

eli tämä kertoo sen että kun asia oli sinne hallitusohjelmaan kirjattu niin sen jälkeen sillä ei enää ollut minkäänlaista merkitystä mitä muita viestejä tässä valmistelun yhteydessä kaiken kaikkiaan tuli

asiallinen toimintatapa olisi ollut että samaan aikaan käsittelyssä on koko maata koskeva vaalijärjestelmäuudistus

ja edelleen myös tämän henkilökunnan palkkauksen tulisi tulla samalle tasolle kuin näissä kahdessa muussa laitoksessa

tämä hallituksen esitys on ristiriidassa hallitusohjelman kirjauksen kanssa jossa sanotaan että yrittäjien hallinnollista taakkaa kevennetään

soinille ja myös ed

on pakko kysyä onko tämä laajemminkin kataisen hallituksen käsitys siitä että itä suomelle voidaan tehdä poliittisia päätöksiä ihan tuosta noin ja muuta maata varten valmistellaan vaalijärjestelmää parlamentaariselta pohjalta

eli nyt käsittelyssä oleva esitys lisää yrittäjien taakkaa ja byrokratiaa koska perintätahoja tulee yksi lisää

en paljoa ole saanut kirjallisia kysymyksiä puolitoista vuotta sitten tai vuosi sitten siitä ongelmasta että on paha juttu kun on erikseen merentutkimuslaitos joka tutkii aavoja meriä ja sitten on erikseen syke joka tutkii niitä rantavesiä

nykyisin palkkaperusteisia maksuja perivät työeläkelaitokset tapaturmavakuutuslaitokset ja verohallinto ja kuten kaikki tiedämme myös yritykset antavat vielä monille muillekin tahoille erilaisia selvityksiä ja hallinnollisia ilmoituksia myös palkkasumman osalta

kuten jo tuossa edellä totesin tässä on vaara että tämä synnyttää demokratiavajetta toisaalla

eli kun perustuslaki puhuu kahdesta edustavuudesta puhuu poliittisen suhteellisuuden tärkeydestä ja myös alueellisesta edustavuudesta niin tämä esitys kyllä täyttää tämän ensimmäisen tavoitteen toteuttamisedellytyksiä mutta jättää pahasti tämän toisen puolen toteuttamatta

yhteenvetona totean sen että valiokunta piti tarpeellisena että jatkossa selvitetään mahdollisuudet keskittää palkkaan perustuvien lakisääteisten maksujen perintätehtävä verohallinnolle ja tässä oli nimenomaan valiokunta erittäin yksimielinen

hiltunen kun arvostelitte myös tätä kovasti niin huomasin myös sen että te ette ollut ympäristövaliokunnassa kuullut yhtään sektoritutkimuksen selvitysmiestä ja tätä ei ole kyllä nyt keksitty tuottavuusohjelman nimissä

täällä jo keskustelussa tuli esille se että tämä saattaa heikentää niitten reuna alueiden maakuntien reuna alueiden nykyisen pohjois karjalan vaalipiirin reuna alueiden kiinnostusta äänestämiseen eli äänestysprosentti laskisi

ja jos käsitin oikein ja aistin sitä käsittelyä niin jos tämä olisi ollut siinä valmistelussa jo esillä saattaisi olla että se olisi ollut kyllä lähempänä sitä valiokunnan tosiasiallista kantaa mutta kun sitä ei ollut selvitetty niin sellaiseen ei voitu mennä

toivon myös että täällä edustajat voisivat niihin tutustua jotta tietäisivät mistä tässä kohtaa on kaiken kaikkiaan kysymys

sitten haluan vielä sanoa tässä kun nämä toimitilat ovat nousseet nyt niin tärkeiksi että myöskään siitä en ole saanut kritiikkiä aiemmin mitenkä voi olla mahdollista että toimitiloja on helsingin kaupungin alueella eri paikoissa ja syke tutkii tuolla ja tuolla tutkii merentutkimuslaitos ja tuolla tutkii ilmatieteen laitos

sehän sanotaan täällä aivan suoraan että tarkoitus on tiivistää ja yhdistää ja tehdä isompia kokonaisuuksia ja se tehdään tämän toimilupamenettelyn kautta

olen jyrkästi eri mieltä siitä että erilaiset tehtävät olisivat se syy miksi ammattikorkeakouluja ei kirjoiteta lakiin mutta yliopistot kirjoitetaan

tämä antaa minusta hallitukselle mahdollisuuden aika mielivaltaisesti tehdä tähän maahan sellaisen ammattikorkeakouluverkon kuin se itse haluaa

minulle on tullut sellainen olo että aina kun kataisen hallitus voi tehdä jonkun keskittävän suurempia yksiköitä luovan tai suurempia alueita luovan ratkaisun niin se kyllä tarttuu tilaisuuteen

te tiedätte että liikenne ja viestintäministeriö ei itse asiassa kyllä ole oikea vastuuministeriö edes merentutkimukselle niin kuin on tänä päivänä

ensimmäinen kysymykseni on

montako saisi olla